eun tänään julkistaman itämeri strategian tavoin kansallinen itämeri politiikka kaipaisi rinnalleen suunnitelmaa konkreettisista toimista itämeren alueen hyväksi

ihan kommenttina tähän harrasteseteliin

no niin nyt edustaja katosi paikalta mutta valiokunta tosiaan on keskustellut useampaan otteeseen tästä aloitteesta koskien harrasteseteliä pitänyt sitä hyvänä

jotta valtioneuvoston itämeri politiikka voi täydentää eun strategiaa mahdollisimman hyvin tulee sen käsittää myös eun ulkopuoliset maat venäjä ja valko venäjä jotka ovat keskeisessä roolissa itämeren alueen kokonaishyvinvoinnin turvallisuuden ja puhtauden kannalta

mutta nimenomaan kun kysymys on harrastesetelistä joka ei ole sidottu vain liikuntaan niin siinä mielessä valiokunta katsoi että tämän asian käsittely liikuntalain yhteydessä ei ikään kuin ollut se kaikkein luontevin paikka lähteä siitä keskustelemaan ja ottaa sitä mukaan tämän lain käsittelyyn

rehevöitymisen pysäyttämiseen ja ravinnepäästöjen merkittävään vähentämiseen on syystä kiinnitetty erityistä huomiota

niin kun me tiedämme eduskunnan ja erityisesti sivistysvaliokunnan työtilanne on sellainen että sitä tuskin on käytännössä mahdollista enää tämän kauden aikana nostaa esiin ja käsittelyyn

tässä on ollut myös muita huomioita

edustaja wallinheimo on hyvin pessimistinen tämän asian suhteen ja on aivan totta että se lasten ja nuorten liikunta se lähtee sieltä se liikunnallinen elämäntapa ja se urheilijan polku tai se harrastajan polku ja ne asiat ovat hyvin moninaisia

meillä ei ole minkäänlaista evidenssiä siitä että aikainen lajin valinta johtaisi hyvään lopputulokseen huippu urheilun näkökulmasta vaan päinvastoin

esimerkiksi hufvudstadsbladet uutisoi hiljattain kalkkisäkkien käytöstä maatalouden fosforipäästöjen vähentämisessä ja hyödyntämisessä uudelleen lannoitteena erinomainen innovaatio

mitä moninaisempia lajeja pystytään harrastamaan ja mitä pidempään ja tekemään se lajivalinta vasta sitten myöhemmin teini iässä mahdollisesti niin sitä paremmat ovat edellytykset sille huippu urheilulle menestymiselle myös

liikenteen näkökulmasta toinen tärkeä selonteossa esiin nostettu asiakokonaisuus on meriturvallisuuden parantaminen

arvoisa puhemies

kotitaloudet ovat suuri itämeren kuormittaja ja sen osalta vastuu lankeaa meistä jokaiselle

myös hallituksen tulee kannustaa kansalaisia itämeren kannalta parhaisiin ratkaisuihin

olennaista on nyt koordinoidusti paikallistaa ne työkalut joilla itämeren kriittisiin ongelmiin voidaan puuttua nopeavaikutteisesti ja laaja alaisesti

tähän valtioneuvoston selonteko tarjoaa erinomaiset kehykset linjaamalla oikean suuntaista politiikkaa oikea aikaisesti

on aivan selvää että koska se kuuluu yksilön perusoikeuksiin kuuluvana niin niin joka sijaitsi jokaisen jäsenvaltion tulisi täyttää ne edellytykset joilla kansalainen saa asiassaan oikeutta oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimusten mukaisesti ja kohtuullisessa ajassa

minusta on hyvin huolestuttavaa se että suomi saa näitä muistutuksia pitkittyneistä oikeudenkäynneistä

ministeri brax viime kaudella ansiokkaasti lakivaliokunnan puheenjohtajana ja itse jäsenenä kannoimme huolta tästä asiasta

vaikka talouskasvun uskotaan kääntyvän lievään nousuun ensi vuoden aikana ei suomen taloudellista ahdinkoa paranneta pelkästään talouden pienoisen kehittymisen avulla

jokaisen poliitikon ja päättäjän on ymmärrettävä että suomi tarvitsee järeämpiä rakenteellisia uudistuksia vastuullisia päätöksiä sekä yhteistä tahtotilaa

perimmiltään kysymys kuuluu millainen oikeusvaltio suomen halutaan olevan

en todellakaan haluaisi että suomea verrataan kansainvälisesti maihin joita täällä muun muassa ed

vain ja ainoastaan yritysten menestymisen kautta voimme rahoittaa yhteiskuntamme toimintaa ja luoda tulevaisuudessakin hyvät edellytykset kasvaa elää ja asua suomessa

söderman nosti esiin puhumattakaan sitten pohjoismaisesta vertailusta

suomi on rakennettu kovalla työnteolla ja samaa periksiantamatonta ja ahkeraa asennetta on peräänkuulutettava myös jatkossa

pelkästään tahdonvoimalla ei kuitenkaan pitkälle pötkitä jos yhteiskunnan ja toimintaympäristön asettamat mahdollisuudet tai pikemminkin rajoitteet potkivat päähän

yritykset maksavat veroja työllistävät tuottavat vientituloja

nostaakseni muutamia tärkeitä asioita esiin haluan ensinnäkin korostaa erityisesti pienyrittäjien byrokratian ja hallinnollisen taakan vähentämisen merkitystä

yrittäjämyönteisen ilmapiirin sekä yrittäjyyttä tukevien palveluiden kehittäminen muun muassa kustannustehokkailla ja jopa konkursseja estävillä neuvontapalveluilla on elintärkeää

koulutuksen tutkimuksen ja tuotekehityksen edistäminen ei saa kärsiä vaikeissa taloustilanteissa sillä ainoastaan näiden kautta luomme uutta säilytämme työpaikat yrityksemme ja kilpailukykymme

arvoisa puhemies

väestöpyramidin kääntyessä nurinkuriseksi tarvitsemme entistä enemmän työvoimaa ylläpitämään yhteiskuntamme elinkeinorakenteen peruspalvelut sekä kasvavan ikääntyvän väestönosuuden inhimillisen arjen ja olemisen

jo nyt tehdään yhteiskunnan eri sektoreilla merkittäviä liikuntaan vaikuttavia päätöksiä sekä määrärahojen kohdennuksia mutta kokonaisnäkemys toiminnasta puuttuu

hyvä puhemies

pitkät etäisyydet ja maantieteellisen sijaintimme aiheuttamat haasteet ilmasto olosuhteet vaativat suomelta toimivat liikenneverkot jotka vastaavat niin elinkeinoelämän kuin kansalaistemme tarpeisiin

tästä syystä hallituksen esittämät uudet tiehankkeet sekä lisärahat tiestön kunnostukseen ovat tervetulleita

selvää on että monta kuoppaa jää vielä täyttämättä ja lisäkilometriä rakentamatta

arvoisa puhemies

näin alkuun on syytä kiittää hallitusta sen kyvystä löytää yhteisratkaisu valtiontalouden kehyksistä taloudellisesti epävarmana aikana

politiikan kentän molempia laitoja edustavien puolueiden ei varmastikaan lähtökohtaisesti ollut helppo löytää niin sanotusti yhteistä säveltä mutta tässä nyt ollaan

esitys siirtäisi kiistatta kauppoja erittäin suurella todennäköisyydellä muihin maihin ja tätä ei tietysti voi pitää hyvänä kehityksenä

ministeri kataiselta haluaisin kysyä

kokoomuksen eduskuntaryhmän mielestä ovat sopeutustoimet velkaantumisen kääntämiseksi välttämättömiä mutta vielä välttämättömämpää on uuden kasvun edellytysten luominen

perinteisten liikenne ja rakennusinfrainvestointien sekä tempputyöllistämisen sijaan pureudutaan tällä kertaa aidon ja pysyvän uuden kasvun luomiseen

kun monesti on käynyt niin että työryhmien esitykset jäävät vain pinoon muiden raporttien joukkoon on raporteista nyt useampikin kohta otettu hallituksen kehyspäätökseen

arvoisa puhemies

tehokkuutta on haettu myös kehysriihen yhteydessä sovitulla tiukalla liikennepaketilla johon rahaa liikenee tässä taloustilanteessa miljardi euroa

arvoisa puhemies

energiansäästön ja energiatehokkuuden lisäämisessä mielestäni keskeistä on saada kansalaiset isoista pieniin yritykset koulut kansalaisjärjestöt ja monet muut tahot ruohonjuuritason toimijat mukaan ilmastotalkoisiin

raideliikenteen perusparannusten ja sähköistysten lisäksi helsingin ratapihan ohjausjärjestelmä uusitaan

tässä työssä kunnilla ja kuntapäättäjillä on vastuu ja suora vaikuttamisen paikka kun päätetään tärkeistä asioista eheästä yhdyskuntarakenteesta rakentamisesta joukkoliikenneratkaisuista ja liikenneratkaisuista ylipäätänsä kuten myös vaikkapa jätehuollosta

on kuitenkin selvää ettei suomen logistiikan osalta kaikkea ole voitu ratkaista nykyisellä kehyspäätöksellä kehittämistä on jatkuvasti yli käytettävissä olevien varojen

strategia asiakirja puhuu kunnallisesta ilmastostrategiasta jossa ilmastonmuutoksen hidastamiseen tähtäävät eri toimet kootaan tavoitteiksi ja toimenpidekokonaisuuksiksi

pitkäaikaiseen kehitykseen vastataan vahvalla suunnittelulla

tähän eduskunnan käsittelyyn ensi viikolla tuleva liikennepoliittinen selonteko antaa toivottavasti selkeät suuntaviivat

tehokas liikkuja sairastaa vähemmän niin psyykkisesti kuin fyysisesti ja jää myös harvemmin työkyvyttömyyseläkkeelle ja tämä on faktaa

se asettaa myös haastetta terveyden ja hyvinvoinnin edistämiselle kaikille hallinnonaloille ja poliittisille päätöksille joita niiden piirissä tehdään

liikkumattomuudesta on kasvamassa yksi kansakuntamme suurimmista ongelmista

arvioiden mukaan vain noin puolet suomalaisista lapsista ja nuorista liikkuu terveytensä kannalta riittävästi vielä harvempi aikuisista ja samalla liikunnasta kokonaan irtisanoutuneiden määrä kasvaa jatkuvasti

eli toisin sanoen liikunnan lisäksi muun muassa kaavoituksella asumisella liikenteeseen sivistys ja kulttuuritoimeen liittyvin toimin vaikutetaan jopa enemmän kuin sosiaali ja terveydenhuollon toimin

organisoitu liikunta ei mitenkään pysty kompensoimaan väestön arki ja hyötyliikunnan puutetta eikä myöskään liikuntahallinto voi yksin ottaa vastuulleen ihmisten jokapäiväisen arkiliikunnan edistämistä

se on syytä ottaa tosissaan myös kuntatasolla jossa koko väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä on paljon työkaluja

haluaisin kysyä ministeri arhinmäeltä miten on nyt valmisteilla olevassa liikuntalaissa huomioitu väestön liikkumattomuus ja tämä selkeä tarve sille että yli hallinnon rajojen ylittävää yhteistyötä on ehdottomasti lisättävä jotta tämä ongelma saadaan ikään kuin hanskattua

muun muassa ajantasaisilla seurantatiedoilla pystyttäisiin vaikuttamaan huomattavasti enemmän ja tästä myös valiokunta on mietinnössään lausunut hyvin viisaasti ja minä kannustan ministereitä tässä asiassa

haluaisin lyhyesti kysyä ministeri risikolta yrittäjän sosiaaliturvan edistämisestä

pidän kovasti siitä ajatuksesta että jatkossa budjettikäsittelyn yhteydessä käsitellään itämeren suojeluun liittyviä menoja kokonaisuutena

näin muodostuu selkeämpi käsitys euromääräisistä panostuksista ja sen myötä myös käynnissä olevista hankkeista

eräänä isona haasteena on erilaisten toimijatahojen suuri joukko

hyvä näin mutta tehtävien ja toimenpiteiden koordinoinnissa meillä on vielä tekemistä

tällä hetkellä se on riittämätöntä

kansallisten toimien lisäksi tarvitaan sitovampaa lainsäädäntöä eun tasolla muun muassa yhteensovittamalla itämeren alueen strategia ja meristrategiadirektiivi

arvoisa puhemies

oma iso haasteensa on valuma alueen kuormitus ja muun muassa valko venäjä pahimpana saastuttajana tässä tilanteessa

itämeri tarvitsee lisää myös niin sanottuja ruohonjuuritason toimia siitä esimerkkinä vaikkapa fosfaatittomat pesuaineet

minun mielestäni ihmisten ympäristötietoutta voidaan reippaasti lisätä vaikkapa juuri pakkausmerkinnöillä

olemme myös pieni maa ja pärjäämme ainoastaan osaamisella

sen lisäksi että ruotsin kieli toimii hyvin porttina monen muun kielen opiskeluun se avaa myös ovet muiden pohjoismaiden koulutus ja työmarkkinoille

ruotsin kieli on siteemme muuhun pohjolaan joka on niin taloudellisesti kulttuurisesti kuin yhteiskunnallisestikin läheisin ja tärkein kansainvälinen yhteisömme

muistutuksena vielä että kun ruotsin kielestä tuli vapaaehtoinen ylioppilaskirjoituksissa vähentyi ruotsin kielen kirjoittamisen lisäksi myös saksaa ranskaa venäjää opiskelevien lukumäärä

ketään väheksymättä minun on vaikea uskoa että oppilas joka ei selviydy ruotsin kielen opinnoistaan selviytyisi sen paremmin kiinan tai venäjän kielen opiskelusta

myönnän että minulle ei täysin ole avautunut miten tämän kansalaisaloitteen laatijat haluaisivat varmistaa suomalaisten kieliosaamisen

aloitteesta ei vielä selviä onko tarkoitus että jokaisen oppilaan on yhä opiskeltava kolmea kieltä äidinkieltään plus kahta vierasta kieltä vai riittääkö todella äidinkielen opiskelun lisäksi ainoastaan yhden pakollisen vieraan kielen opiskelu

jopa eun tavoitteeksi on nostettu että jokaisen kansalaisen tulisi äidinkielensä lisäksi puhua kahta itselleen vierasta kieltä

arvoisa puhemies

toki sen sijaan että nyt keskustellaan ruotsin kielen saattamisesta valinnaiseksi on huomattavasti paljon hedelmällisempää keskustella niistä keinoista ja pohtia niitä joilla ruotsin kielen ja kielten opetus ylipäätänsä saadaan sisällöltään mielekkääksi ja näin myös oppimistulokset siten paremmiksi

arvoisa herra puhemies

on merkittävä kehitysaskel että liikennepolitiikkaa tarkastellaan ja suunnitellaan pitkällä aikavälillä ja käytännöstä aiotaan tehdä pysyvä

vain pitkän aikavälin suunnitelmilla sekä strategioilla saadaan aikaan kestäviä ratkaisuja ja niiden tulisi myös osoittaa yli hallituskauden kestävää sitoutumista

väyläverkko ei ole kaikilta osin riittävän hyvässä kunnossa

liikenne ja viestintävaliokunta on mietinnössään kuten myös valtiovarainvaliokunnan liikennejaosto kiinnittänyt huomiota selonteon rinnalla tehtäviin lukuisiin selvityksiin joihin myös ministeri puheessaan viittasi

on rautatieliikenteen kilpailun avaamista käsittelevä selvitys kaivostoimintaa liikenteen hinnoittelua meristrategiaa lentoliikennettä liikenneturvallisuussuunnitelmaa ja tulevaisuuden polttoaineita käsitteleviä selvityksiä

liikennepoliittinen selonteko osoittaa hyvin että liikennepolitiikassa on kyse paljon muustakin kuin vain rahasta ja sen riittävyydestä

rahoitus kiistatta on kuitenkin keskiössä

tämä tilanne vähentää kiistatta väistämättä selonteon konkretian tasoa kun nämä poliittiset linjaukset ja ratkaisut tehdään vasta selvitysten päätyttyä

budjettirahoituksen tulee jatkossakin olla kivijalka

uusia rahoitusmalleja on välttämätöntä sen rinnalla kehittää ja myös kokeilla esimerkkinä vaikkapa kuntien aikaistamislainat

ja mikäli selvitysten valmistumista jatketaan lähellä vaalikauden loppua sitä suuremmassa määrin on vaarana se että monet akuutit kysymykset saattavat jäädä ratkaisematta